jos me ajaudumme siihen tilanteeseen että vihollinen päättää astua maahamme on kaikki mahdolliset keinot isänmaamme puolustukseen huomioitava

humanitääriset perusteet ovat ilman muuta perusteltuja siltä osin kun tähän osallistumme mutta kyllä mielestäni näistä operaatioista on oltava myös selkeää hyötyä oman kansallisen puolustuskykymme kannalta

jalkaväkimiinat ovat erittäin tehokas keino puolustukseen

lisäksi ulkoisiltakaan ongelmilta ei ole täysin vältytty ja se on näkynyt muun muassa rajaliikenteen osalta ajoittain pitkiksi venähtäneinä rekkajonoina

niiden tehtävä ei ole ainoastaan vahingoittaa vihollista vaan ohjata se huonosta kohteesta meidän kannaltamme paremmille torjuntaurille

mitkä ovat ne keskeisimmät operaation kansalliset hyödyt ja kansallisen puolustuskykymme kannalta parantavat tekijät

tuossa koulutuksessa opiskeltiin tekemään sulutteita ja sulutteet siis tarkoittavat miinoitteita joissa on erilaisia jalkaväki ja panssarimiinoja sekä erilaisia murrosteita ja ansoja joilla vihollisen liikkumista halutaan vaikeuttaa ja estää sen pääsemistä meille tärkeisiin kohteisiin

joka tapauksessa suomessa sulutteisiin asetetut miinat merkitään tarkasti sulutelomakkeille ja niiden sijainnit tiedetään tarkalleen jolloin kriisitilanteen päättymisen jälkeen ne voidaan raivata turvallisesti

mielestäni tässä jalkaväkimiina asiassa tulee nyt ottaa järki käteen täällä suomen eduskunnassa

mutta me täällä suomessa kannamme kuitenkin myös kriisitilanteissa vastuumme emmekä kylvä näitä miinoja summittaisesti

me sen sijaan voimme suomessa jatkaa tätä hyvää työtämme pioneeritoiminnassa ja myös osallistua miinanraivaukseen jatkossakin niissä maissa joissa miinat ovat olleet ja ovat edelleen ongelma

kaskisissa sijaitsee joustava ja monipuolinen suomen läntisin satama joka tarjoaa palveluita niin teollisuudelle kuin kaupallekin niin kotimaassa kuin ulkomaillakin

arvoisa herra puhemies

eduskunnan tulee nyt miettiä tarkoin minkälaisen päätöksen me teemme ettemme aiheuta suomen puolustukselle tulevaisuuden kannalta korvaamatonta vahinkoa

kaskisten satamalle vievä seinäjokikaskinen rata eli niin sanottu suupohjan rata on kuitenkin erittäin huonokuntoinen ja se on vähentänyt radan hyödyntämistä

sen vuoksi kannatan suomen pidättäytymistä jalkaväkimiinat kieltävästä ottawan sopimuksesta jäämällä sen ulkopuolelle ja olemalla näin ollen ratifioimatta tätä sopimusta

hyvää keskustelua jo tässä vaiheessa tästä aloitteesta tullut kiitoksia siitä

perusparantaminen olisikin siis erittäin tärkeä signaali niin satamaa hyödyntäville yrityksille kuin myös radanvarressa oleville kunnille ja niiden elinkeinotoiminnalle

tällä aloitteella todellakin on se tarkoitus että pyritään saamaan yksinkertaisemmaksi yksinkertaista asiaa

eli kun kunnassa rakentamattomalle paikalle siis sellaiselle paikalle missä kaavaa ei ole halutaan rakentaa esimerkiksi kesäasunto niin nyt se on mahdottoman byrokratian takana ely keskuksen takana se poikkeusluvan saanti

ja niitä ongelmia mitä täällä nyt on jo tullut eri puolilta suomea siitä että ely keskus valittaa tietyistä päätöksistä tai viranomaiset valittavat toistensa päätöksistä todellakin on

reitti myllymäen ja multian välillä on nykypäivänä mutkainen ja kapea ja käytännössä kyseiselle välille valtatietä ei ole vielä rakennettu sitä suurempaa tietä vaan tie on ohjattu pienempiä teitä pitkin

se siis käytännössä muodostaa sen suurimman pullonkaulan kumipyöräliikenteelle koko keskisen suomen ja keskipohjolan kuljetuskäytävän alueilla

aivan ensiksi täytyy todeta että tämä päivä on erittäin surullinen päivä suomalaiselle maanpuolustukselle ja suomalaiselle lähidemokratialle

on hyvä että yksimielisyys tästä operaatioon osallistumisesta meillä on

kuntakohellus pakottaa kunnat nippuun

tätä keskustelua siitä missä on luontoystävällisempää asua onko se sitä että me asumme tiiviisti kaupungeissa vai hajautettuna yhteiskunnan eri puolilla mielestäni pitäisi käydä enemmän

meille toisille sopii toinen asuintapa toisille toinen ja tietysti näistä tutkimuksista jotka osoittavat että se tapa ekologisesti asua siellä maaseudulla on relevantti pitäisi mielestäni puhua vielä paljon enemmän

tähän kun vielä lisätään nokian irtisanomiset voidaan sanoa että nyt on monessa perheessä hätä päällä ja myös monessa kunnassa suuri hätä

mitä lisäarvoa kansalliseen puolustuskykyyn tämä operaatio tuo mitä me voimme sieltä saada

tässä esityksessähän ehdotetaan muutettaviksi rataverkon käyttösopimusta liikenteenohjausta osajärjestelmän käyttöönottoluvan myöntämistä kuntoyksikköjen käyttöönottoa ja poikkeusoloihin varautumista onnettomuuksista ilmoittamista sekä muutoksenhakua koskevia rautatielain säännöksiä

arvoisa herra puhemies

ja lopuksi haluaisin kysyä myös sitä minkälaisissa koulutustehtävissä tarkalleen ottaen suomalaiset tulevat minulle se koulutustehtävissä meidän joukkomme tulevat siellä toimimaan ja mikä on osallistuvien joukkojen suhde paljonko on ammattisotilaita ja paljonko on reserviläisiä mukana tässä operaatiossa

täällä käydyssä debatissa on tullut hyviä asioita esiin mitä tämä yle verouudistus tuo tullessaan sekä myös sitä aivan aiheellista kritiikkiä niistä epäkohdista joita se tullessaan tuo esiin

maanpuolustus on lisäksi kaikkia meitä suomalaisia koskettava yhteinen asia ja siihen olisi pitänyt saada myös opposition edustus mukaan

ne vaihtelevat myös ely keskuksittain ja sen vuoksi koska se paikallisasiantuntemus on siellä kunnissa näitä normeja tulisi tältä osin purkaa että ne olisivat myös tasapuolisia kaikille kansalaisille ja kaikille kunnille koska kyllä kunnan ja maanomistajien intressejä näissä asioissa täytyy myös kuulla

näihin poikkeusoloihin ja ylipäätään rataverkkoon haluan kiinnittää erityistä huomiota

kun puhutaan poikkeusolotilanteista silloin on yleensä jonkinnäköinen luonnonkatastrofi kriisi tai vastaava ja silloin on äärimmäisen tärkeätä että meidän infra toimii tässä maassa

kun tähän asti on totuttu siihen että televisiolupa on se tapa jolla ylen rahoitus kerätään niin kun televisiolupa nyt tämän myötä sitten poistuu ja siirrytään sitten näistä kotitalouskohtaisista maksuista henkilökohtaisiin maksuihin niin se joillekin ryhmille tuo siinä tapauksessa heikennyksiä mutta suurimmalle osalle suomalaisista parannuksia

jotta se voi toimia tehokkaasti ja toimia niin että me saamme rataverkkoa käytettyä niin sen pitää olla myöskin kunnossa sen pitää olla koko maata kattava

herra puhemies mitä tule

tämän näyn sotilaskurinpitolakiin tulee tähän sotilaskurinpitolakia koskevaan asiaan niin laissahan ehdotetaan säädettäväksi muutoksenhakuoikeus myös nykyisiin kurinpito ojennuksiin

jos näistä miinuksista nyt lähtee liikkeelle mitä tämä henkilökohtainen maksu tuo tullessaan niin tietenkin useamman aikuisen kotita loudet ovat silloin siinä asemassa että ne joutuvat suhteessa maksamaan nyt sitten enemmän ylen palveluista

meillä on tietenkin nämä pääradat olemassa mutta sitten niihin liittyviä liitännäisratoja sekä myös suomen poikittaisyhteyksiä

siinä luovuttaisiin erottelusta kurinpito ojennuksiin ja kurinpitorangaistuksiin siten että kaikkia seuraamuksia kutsuttaisiin kurinpitorangaistuksiksi

tai toisaalta ei ole mahdollisuutta siihen koska tietotekniikkayhteydet eivät ole siinä kunnossa jokaisessa paikassa suomessa missä niiden pitäisi olla jotta sähköisiin palveluihin voitaisiin enemmän siirtyä

herra puhemies

puolustusvoimien työpaikkojen vähentymisen myötä ja varuskuntien lakkauttamisten takia korvaavia toimia elinkeinoelämän parantamiseksi tarvitaan

ja kun tässä debattikeskustelussakin keskusteltiin niin sanotusta vanhanpiian verosta jota nyt leikkisästi voisi näin kuvailla niin sellaisissa kotitalouksissa joissa asuu useampi aikuinen tulee tätä maksua myös enemmän

tällä hetkellähän eri yksiköiden sisällä kurinpitomenetelmät ovat poikenneet ja eri asioiden etenemistavat ovat olleet erilaisia ja tämä on asettanut varusmiehiä hyvin erilaiseen asemaan

laajakaista on kumminkin yksi sellainen asia joka alkaa olla peruspalvelu

tämä rata merkitsee erityisen paljon ja sillä on erityisesti tähän huoltovarmuuteen ja poikkeusoloihinkin liittyviä tekijöitä jotta päästään sinne rannikon satamiin myös tuossa keskisessä suomessa kuljetuksia tekemään

kun niitä korvaavia toimenpiteitä maakuntiin halutaan ja toivotaan ja niitä erityisesti tarvitaan nyt täytyy saada myös panostuksia näille tärkeille tieosuuksille ja rataosuuksille jotka tuovat työtä ja toimeentuloa

myös yrityksille ja yrittäjille tulee enemmän maksettavaa sillä jos maksetaan siitä yrityksestä tuleva maksu yle vero ja sen jälkeen vielä henkilökohtaiset maksut niin voivat jopa yli tuhannen euron nousta kotitaloushinnat yle maksuissa

arvoisa herra puhemies

toinen on tämä seinäjoen ja jyväskylän välinen ratayhteys eli haapamäen rata siis seinäjoelta haapamäen kautta menevä ratayhteys

nämä arviot todellisista kustannuksista heittelevät todella paljon mutta täytyy ihmetellä kyllä sitä miksi meillä pitää aina mennä ääripäästä ääripäähän

lankaverkkojen näiden kupariverkkojen purku on käynnistynyt ja vaikka näitä puretaan silti kaikkiin kotitalouksiin ei korvaavasta yhteydestä ole vielä tietoa

se on äärimmäisen tärkeä ratapari tälle pohjanmaan radalle että on näitä vaihtoehtoisia reittejä niin kuljetuksiin kuin sitten myös ihmiskuljetuksiin henkilökuljetuksiin olemassa

kun jotain vakavaa tapahtuu niin sen jälkeen massiivinen byrokratia massiiviset kustannukset ja periaatteessa kaikki se aikaisempi työ mitä on tehty heitetään romukoppaan ja jälleen sitten pitää tutkia uusiksi

haluan kiinnittää näihin kyllä erityisen suurta huomiota raideliikenteen kokonaisuuden kannalta ja näihin poikkeusoloihin varautumisenkin kannalta

mutta herra puhemies haluan nyt edustaja sankelolta kysyä te olette tuomassa lausumaa tänne mikä on sitten kohtuullinen kustannus kokoomuksen mielestä tällaisesta ylimääräisestä byrokratiasta ylimääräisestä rakennusvalvonnasta

vaikka ei sen puoleen voin kokemuksesta sanoa että ihan mukavia miehiä siellä tv lupatarkastajinakin on ja heidän kanssaan pystyy kyllä hyvinkin neuvottelemaan asioista mikäli sitä tarvetta on ja maksujärjestelyt saadaan kyllä kuntoon

pitää olla tiedossa tarkat summat mitä tässä tullaan viljelijöiltä ynnä muilta vaatimaan jälleen kerran byrokratian merkeissä ja kokoomuksen toimesta

mutta opiskelijoillehan tämä maksu aiempi televisiolupamaksu on ollut kyllä kohtuuton

kaikki keinot millä pystytään näitä parantamaan täytyy nyt tehdä ja tämäkin lakiesitys onneksi näin tekee

mutta mitä sitten tulee ylen ohjelmatarjontaan niin sehän on se tärkeä asia se palveluitten sisältö mistä me kaikki suomalaiset nyt sitten jatkossa maksamme

tässä on tullut ihan hyvää keskustelua muun muassa edustaja heinosen toimesta siitä mitkä ovat ne palvelut mitä ylen tulee tarjota

yhtenä keskeisimpänä asiana nostaisin kyllä tämän maakunnallisen uutisoinnin maakuntaradioiden roolin sen että uutisointia tulee tasapuolisesti puolueettomasti niin että maakuntien reuna alueilta se ääni kuuluu ja myöskin sen että sitä ohjelmatarjontaa on paljon

arvoisa puhemies

kyllä todellakin tämä tuli valiokuntaan ja myös tänne käsittelyyn todella kiireisellä aikataululla

nyt valitettavasti kun ylen rahoitus on ollut tiukka tässä aiempina vuosina tästä maakunnallisesta toiminnasta on jouduttu supistamaan ja maakuntaradioiden ohjelma aika on pienentynyt siitä mitä se oli vielä joitain vuosia sitten

me olemme esittäneet että vähimmäisvaatimus tässä olisi ottaa aikalisä että pystyttäisiin työntekijöiden kanssa neuvottelemaan ja katsomaan nämä asiat rauhassa kuntoon

tässä kyllä toivoisin että maakuntaradiot maakuntauutiset saisivat entistä vahvemman roolin tämän jälkeen kun rahoituskin turvataan

edustaja viitamies sysäsi vastuun tästä keskustalle aiemmassa puheenvuorossaan

kyllä tosiasia on se että tämä on nyt tämän hallituksen esitys

viime vaalikaudella silloinen puolustusministeri häkämies kyllä yritti laittaa sitä läpi mutta keskusta pystyi sen estämään

kyllä nyt näkyy se että yleltä lähti muun muassa jääkiekon lähetys pois ja siirtyi maksullisille kanaville

mutta missä on sdpn poliittinen valta

kyllä huomattavasti vähempi osa suomalaisista nyt pystyy seuraamaan tätä meille tärkeää kansallisurheilulajia jääkiekkoa siinä määrin kuin mitä aiemmin sitä pystyi tekemään

tämäntapaiset urheilulähetykset olisi kyllä hyvin tärkeätä saada näille kansallisesti tärkeille kanaville kuten nyt sitten ylelle että niitä pystyisi jokainen suomalainen entistä paremmin seuraamaan

mutta kuten sanoin hyviä ja huonoja puolia pitää sisällään tämä esitys

kyllä tätä pystyy kannattamaan on tämä parempi kuin aiempi on ollut ja ylen rahoitus on turvattava

kun valiokuntakäsittelyssä tämä asia käy niin näihin epäkohtiin myös toivon siellä entistä paremmin puututtavan

arvoisa puhemies

lainsäätäjän näkökulmasta on siis erittäin vaikea hyväksyä näitä uudistuksia mitkä voivat väärinkäytettyinä mahdollistaa piratismin kasvua ja luoda sille otollista pohjaa

nämä pääradathan meillä aivan niin kuin kuvasitte ovat niitä mitä kunnostetaan ja ne ovat suhteellisen hyvässäkin kunnossa tällä hetkellä

mutta sitten on näitä hiljaisemmin liikennöityjä reittejä joita tällä hetkellä tuetaan jotta niillä pystyy liikenne kulkemaan

lataaminen on laillista jakaminen on laitonta ja tämä kun usein vielä tapahtuu yhtä aikaa niin tässä tapahtuu myös inhimillisiä virheitä

valitettavasti monelta osin nämä hiljaiset liikennemäärät johtuvat siitä että junavuoroja ei niillä myöskään tarpeeksi ole

tarkoitan sillä sitä että varmastikaan sitä tietoa ei nuorisolla kaikilta osin ole että kuinka tämä toimii ja millä tavalla se laitonta sitten on

on tehty tutkimuksia ja huomattu että laiton lataaminen on vähentynyt mutta silti vielä joka kolmas nuori lataa laittomasti ja näin tapahtuu

kun ei ole liikennevuoroja niin ei ole matkustajia

ne lisäksi myös palvelevat ihmisiä hyvin monelta osin niin että sieltä maaseudultakin esimerkiksi haapamäen radan varrelta pystyvät kulkemaan myös sellaiset ihmiset keillä ei sitä omaa autoa käytettävissä ole

kysyisin teiltä ministeri

onko mitään projekteja käynnissä millä pystyttäisiin tätä tietoisuutta vielä entisestään lisäämään siitä mikä on laillista mikä on laitonta saamaan sitä valistusta ettei tulisi näitä tapauksia että sitten joudutaan valtavia korvauksia maksamaan periaatteessa hölmöyttään tehdyistä asioista

edustaja lindström otti aivan oikean asian esiin sen kuinka reuna alueitten ääni kuuluu sitten päätöksenteossa varsinkin suuremmissa kunnissa

arvoisa puhemies

kysymykseni lähinnä tähän kuuluukin kuinka näitä poikittaisyhteyksiä kuinka näitä hiljaisemmin liikennöityjä ratayhteyksiä aiotaan liikennevaliokunnan puitteissa kehittää

elikkä se heikentäisi sen alueen äänen kuulumista puhumattakaan sitten kylistä niin että mitenkä eri asuinalueilla tai kylillä kaupunginosissa sitten se ääni kuuluisi siinä päätöksenteossa

siellä suomenselän kunnat alavus kuortane ja ähtäri ja siinä rajan takana järviseudun kunnat ovat tehneet kautta historian hyvää yhteistyötä ja valitettavasti tämä teidän viisas mallinne uhkaa nyt romuttaa meillä siellä sen hyvän yhteistyön